demareitten linja on se että puhutaan suomen suunnasta ajatuksella että mitään ei saa muuttaa

mutta perussuomalainen vaihtoehto on sitä että me haluamme enemmän kasvun edellytysten kautta saada ta loutta tasapainoon

tämä on halpamaista

ylehän on ebun jäsen ja ebuhan on kaikelle kansalle tuttu ainakin suomalaisille valitettavan usein surullisiksi muodostuvista eurovision laulukilpailuista

sehän olisi portti indoeurooppalaisten kielten oppimiseen ja oppisi kielioppia ja kielen rakennetta paremmin

siinä käy niin että euron säästötavoitteilla aiheutetaan kahden vahinko kuten kotihoidontukiratkaisussa on käymässä

työ yrittäminen välittäminen se on perussuomalainen linja

maantieteellisesti ylen palvelut kattavat koko maan niin yhtäläisin ehdoin kuin se käytännössä on yhtäältä järkevää tai mahdollista

suomessa jakelupeittovelvoitteet ovat tiukemmat kuin missään muualla pohjoismaissa tai britanniassa

matkan varrella on ollut erinäisiä lastentauteja liikaa kunnianhimoa liikaa intoa

myös verkkopalvelut ovat yleisön saatavilla tasavertaisemmin kuin useimmissa verrokkimaissa johtuen suomen verraten hyvistä tietoliikenneverkoista

ehkä ei ole tietoa aina ollut tarpeeksi ja niitä näkyjä mihin oikeasti halutaan pyrkiä

välillä on myös ollut epäselvyyttä roolijaosta tontista suhteessa tiedekorkeakouluihin

yle ei pyri markkinajohtajuuteen vaan yhtiön päämääränä on tavoittaa mahdollisimman moni suomalainen edes jollain sisällöllä

onkin tärkeää että muistetaan tiedekorkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen ero mutta tämä ero ei ole poissulkeva vaan päinvastoin tämä ero mahdollistaa hedelmällisen yhteistyön ja oman tärkeän tehtävän löytämisen ja omien vahvuuksien korostamisen ja sitä kautta löytyvän hedelmällisen yhteistyön

ylen päivittäinen tavoittavuus on samaa luokkaa kuin pohjoismaisilla sisaryhtiöillä

tämä tutkimus osoittaa että suomalaiset tv kanavat ylipäätään ja ylen tv kanavat erityisesti tarjoavat kansalaisille monipuolista sisältöä

arvoisa herra puhemies

hallituksen pyrkimys kuntarakenteen uudistamiseksi on oikea ja välttämätön mutta hallituksen lokaliteettimaantieteilijät ymmärtävät kunnan väärin kapea alaisesti vain työssäkäynti ja työmarkkina alueeksi

ylen tv kanavien erityispiirre on että parhaaseen katseluaikaan tarjotaan vahvaa journalismia uutis ajankohtais ja asiaohjelmia

tämä poikkeaa useista vertailumaista joiden yleisradioyhtiöidenkin prime time tarjonnassa korostuvat viihde elokuvat ja draama

arvoisa herra puhemies

tässä voikin piillä vaara että järjestetään näennäiskoulutusohjelmia mitkä eivät palvele ammatillisen pätevyyden koulutuksellisen pätevyyden edistymistä vaan muodostuu näennäiskoulutusta joistakin internetistä kaivettavien materiaalien avulla

kysyn

sellaisiksi näen esimerkiksi nämä ministeri rinteen puheenvuorot sellaisia ovat tilauskannan vahvistuminen kilpailukykytilanne teollisuuden investoinnit ja korkein luottoluokitus

onko pohdittu seurausvaikutuksia

tuleeko tämän seurauksena esimerkiksi kelan tietojärjestelmiin sotkuja tai hätäkeskuksiin kun suurentuvat

snellmanista lähtien suomessa on korostettu sitä että pienen kansan voimavara on sivistyksessä ja koulutuksessa ja hallituskin ohjelmassaan korostaa sitä että suomesta on tulossa maailman sivistynein kansakunta

ollaanko hallituksessa varauduttu konkreettisesti luottoluokituksen mahdolliseen alentumiseen ja mikä sen käytännöllinen seuraus tulisi olemaan

ja taksipalvelut

tämä on kyllä suoranainen käden lyönti poskelle tällaisia pyrkimyksiä ja tämmöistä perinnettämme kohtaan

liikennejärjestelmät peilaavat kansakunnan sivistystasoa ja ovat samalla toimivan yhteiskunnan tunnusmerkki

on myös äärimmäisen tärkeää että työelämäyhteydet syvenevät on vuorovaikutusta koulutuksen järjestäjien opiskelijoiden ja työelämän välillä

nimittäin jo toistamiseen ollaan yliopistoindeksiä leikkaamassa ja juuri tässä vaiheessa kun yliopistouudistus on vasta kovin tuore

ja sanon vielä että joensuulainen oli lehdet joutuvan aitiot ei enää myös paikallislehdet joutuvat vaikeuksiin kun arvonlisäveroa suunnitellaan

tällä menolla tällä polttonesteiden hinnalla kotimaisessa omistuksessa oleva kuljetuselinkeino häviää maastamme

mitä itse yliopistouudistukseen tulee niin siitä on esitetty perusteltua kritiikkiä myös julkisuudessa ja opetusministeriön kokoaman selvityksen kautta

liian monelle nuorelle opiskelupaikkaa ja elämäntehtäväänsä etsivälle yksi vuosi ammattikorkeakoulussa on merkinnyt vain sitä että on valmistauduttu pääsykokeisiin jonnekin muualle

toiseksi selonteko nojaa neljään pilariin helsinkiin turkuun tampereeseen ja ouluun ikään kuin muuta suomea ei paria nyanssia lukuun ottamatta olisi lainkaan olemassa

erityisesti pienet vähemmän populaarit opintoalat ovat jääneet yliopistouudistuksessa mopen osalle

se on ollut koulutusresurssien hukkaamista ja siinä mielessä näennäiskoulutusta

kolmanneksi sisävesiliikenneväylien kuljetuksellinen hyödyntäminen on selonteossa unohdettu täysin

yhteenvetona voidaan siis sanoa että yle suoriutui julkisen palvelun perusedellytyksistä eli kattavuudesta monipuolisuudesta ja luotettavuudesta hyvin

humanistit yhteiskuntatieteilijät ovat tästä kärsineet ja väistämättä jos taloudellisia resursseja leikataan pienet epäpopulaarit opiskelualat tulevat jatkossakin kärsimään

monessa puheenvuorossa on tuotu herra puhemies esiin että terveydenhuoltokysymykset on järjestettävä

lisäksi on sanottava että maissa joissa on vahva ja hyvin organisoitu yleisradiotoiminta sananvapaus ja mediakentän monipuolisuus pääsääntöisesti toteutuvat hyvin

näin se on siitä tässä salissa eri puolueiden edustajien kesken vallitsee yksimielisyys mutta kuten valiokunnan puheenjohtaja sanoi niin pakkojäsenyys ei ole mahdollinen

arvoisa herra puhemies

juuri tällä hetkellä bbc uutisoi siitä kuinka kreikkalainen kadunmies on suruissaan siitä että berliinissä vaaditaan letkujen irrottamista

on hieno asia myös että koulutuksen arvoista eri puolueiden kesken meillä on pitkälti yksimielisyys

mutta sitten muutama sana ylen viime vuoden tarjonnasta käsittelemmehän nimenomaan ylen hallintoneuvoston toimintakertomusta viime vuodelta

mahdollisesti joudutaan lomauttamaan henkilöstöä ja tekemään kipeitä säästöratkaisuja tämän indeksileikkauksen johdosta

niin tai näin joka tapauksessa kreikalla on raju tie edessä joka on moninkertaisesti raskaampi kuin mitä suomella oli pääministeri ahon aikana

perussuomalaiset jättivät tähän mietintöön niin kuin edustaja elomaa mainitsi vastalauseen joka sisältää pykälämuutoksen ja päätöslauselmaehdotuksen ja sitä on hyvä kannattaa

tämän vuoksi tulemme toisessa käsittelyssä esittämään tämän lakiehdotuksen hylkäämistä vastalauseessa ilmenevin perustein

sitä on edessä

viimeisen vuoden aikana monenlaisilla foorumeilla maamme ässävikainen älymystö on jaksanut pilkata perussuomalaisia riekkua että haluamme paluuta menneeseen ja impivaaraan

on halpamaista väittää että vaihtoehtona olisi vain kreikan hallitsematon maksukyvyttömyys

erityisesti eduskuntavaaliehdokkaat suomeksi ruotsiksi ja saameksi esitellyt vaaligalleria herätti kansainvälistäkin kiinnostusta ja kiitosta

samalla on huomioitava että valmiiden ohjelmien lisäksi yle ostaa luovalta ja digitaaliselta alalta paljon erilaista työtä maksaa tekijänoikeusmaksuja luovan alan työntekijöille ostaa erilaisia tuotantopalveluja ja osallistuu vahvasti tuotekehitykseen niin sisällöissä kuin uusissa palveluissa mikä hyödyttää monenlaisten alojen toimijoita ja sillä on luonnollisesti myös merkittävä työllistävä vaikutus

arvoisa puhemies

tämä kansalaisaloite on monessa mielessä kasvun paikka niin suomen kansalle kuin meille kansanedustajillekin että oppisimme kunnioittamaan toisella tavoin asiasta ajattelevia

ylen tehtävä on ottaa riskejä viedä tuotekehitystä eteenpäin ja huolehtia siitä että suomalaisten mahdollisuus seurata maailman tapahtumia osallistua keskusteluun oppia sivistyä ja viihtyä säilyy laadukkaana myös muuttuvien medioiden maailmassa

minulla on ystäväpiirissä seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvia jotka ehdottomasti kannattavat tätä lakia

on myös niitä jotka vastustavat

eri mielipiteitä on kunnioitettava

arvoisa herra puhemies

on todella tärkeää että keliakiakorvaus tultaisiin vastaisuudessa sitomaan indeksiin

miksi talouselämä on ollut niin hiljaa

kuten täällä jossakin puheenvuorossa oliko se edustaja mäkisalo ropponen tuotiin esiin keliakiaa sairastava on sairautensa kanssa aina tekemisissä loppuelämän

miksei maamme talouspapisto ole puhuvina päinä julkisuudessa että mitä tämä vaikuttaa meidän kansainväliseen kilpailukykyyn tai meidän korkotasoon tai kestävyysvajeen kehitykseen

arvoisa puhemies

on äärimmäisen tärkeää että tämä lakiesitys hyväksyttäisiin perustuslakivaliokunnan esittämässä muodossa

tai miten niissä maissa joissa tämä tasa arvoinen avioliittolaki on toteutettu on sen jälkeen bruttokansantuote kehittynyt

kun sairastan kihtiä niin tämä sairaus on minulla niin kauan kuin henki pihisee ja pitäisi olla tiukka ruokavalion suhteen mutta keliakian suhteen on vielä sellainen että ihmiset jotka ovat keliakiapotilaiden kanssa tekemisissä tarvitsisivat enemmän tietoa elintarviketyössä olevat ravintolatyöntekijät ja muut ettei satu sellaista että aiheutetaankin keliakiapotilaalle vaaratilanne

arvoisa herra puhemies

on äärimmäisen kipeä haava että tilanteet ovat näin tulehtuneita ja että osa vaikka tilanteen pitäisi olla täysin selvä ei saa oikeutta tulla kutsutuksi saamelaisiksi

ilman ylisanoja voidaan sanoa että osuustoiminnallisuus on keskeinen osa paitsi suomalaista taloushistoriaa myös meidän hyvinvointia ja kulttuurihistoriaa

kun tuolla euroopassa liikkuu niin monissa maissa ei ymmärretä miten merkittävä rooli osuustoiminnalla on kansallisessa hyvinvoinnissamme

itselleni tämä asia kirkastui papin työssä

kun olen ollut jakamassa ehtoollisleipää niin kun keliakiapotilaalle jaetaan erilaista ehtoollisleipää se tulee jopa jakaa eri kädellä kuin muille ehdollista

tämmöisen epäoikeudenmukaisen jaottelun ei pitäisi olla mahdollista nykyaikaisessa sivistysvaltiossa

ihmettelen sitä runsautta kun jaksetaan hokea mantraa että tosiasiallisesti eu jäsenyyden kirjaaminen perustuslakiin ei muuta mitään että se on vain olemassa olevan tilanteen toteamista

on tietysti myös eräitä maita entiset sev ryhmään kuuluvat maat joissa osuustoiminnallisuudella historiallisista syistä johtuen on huono kaiku ja uudenlaisessa yhteiskuntajärjestelmässä osuustoiminnallisuus ei ole vielä löytänyt sille luontevasti kuuluvaa paikkaa

me kansanedustajat olemme viime päivinä saaneet runsaasti yhteydenottoja lapin asukkailta

yleiskeskusteluun voimme päättynyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä laki edustaa ensimmäinen käsittely on päättynyt

ihmettelen myös sitä naiiviutta jolla kuvitellaan että eusta päästäisiin sitten irti tässä talossa tehtävällä enemmistöpäätöksellä

nämä yhteydenotot ovat olleet kuin hätähuuto oikeudenmukaisen ratkaisun toteuttamiseksi

sitä se toki on mutta se on myös yhteisötaloutta sosiaalitaloutta jossa ensisijaisena ajatuksena ei ole voiton maksimointi hinnalla millä hyvänsä

omasta työ ja henkilöhistoriasta johtuen en mielelläni ilmaisisi niin että yleisradion puolueettomuus ja parlamentaarinen valvonta on pyhä asia mutta sanon kyllä korostetusti niin että pitää pitää kiinni tästä että tämä on koskematon asia

perussuomalaiset vaativat esimerkiksi pienyrittäjien alvin alaisen toiminnan alarajan korottamista toteuttamalla työllistävien pk yrityksien viron mallin mukaisen yritysverotuksen ja monia muita

sen sijaan hallitus sahaa omaa oksaa sillä tavalla että kansan ostovoimaa heikennetään

olkaa rohkeita uskaltakaa perjantaina äänestää ei sen vuoksi että kuuntelette kansaa niin laajaa on ollut se kansalaisilta tullut palaute tämän asian tiimoilta

siinä mielessä näen kyllä tämän keskustelun kehyksistä täysin perusteltuna koska kysymyksessä ei ole pelkästään ja ensisijaisesti vain budjettitekninen tai kirjanpitotekninen kysymys vaan paljon muuta

uutta työtä ei sillä tavoin synnytetä että on kahteen kertaan peräkkäin korotettu arvonlisäveroa ja sitten ei tehdä verotaulukoihin inflaatiotarkistuksia

voidaan jopa sanoa että suomalainen rockefelleriläisyys on osuustoiminnallisuudessa ja mitä enää sinivalkoisesta pääomasta on jäljellä niin sekin enemmän tai vähemmän on osuustoiminnallisuuteen kytköksissä

on todellakin ihme että tämä lakiesitys on jo tässä vaiheessa ottaen huomioon että tämä työryhmä oli silloin niin kovin erimielinen

tämä hanke todistaa siitä kuinka etäällä hallitus nyt on arkielämän realiteeteista

mutta varsinainen kysymys valtiovarainministeri urpilaiselle samaan viittasi jo edustaja nylund

kyllä tässä on rikottu tätä periaatetta jo kun tästä indeksin jäädyttämisestä ei eduskuntaryhmien puheenjohtajien kesken palaveerattu

miten seurakunnille kompensoidaan yhteisöveron alennus

ei pidä olla naiivi vaan pitää olla rehellinen äänestäjille

mutta minä varsinaisesti haluan myös kysyä

olenkin sen johdosta vakuuttunut että hallitus joutuu kaikessa hiljaisuudessa perääntymään tästä hankkeesta jollakin aikataululla

jo ennen itsenäisyyttämme tapahtunut osuustoiminnallisuuden läpimurto on mahdollistunut ihmisten omatoimisuuden ja ihmisten keskinäisen yhteistyön kautta

mutta samaan hengenvetoon on valitettavasti todettava että en välttämättä näe hyvänä että tämä on saatu nyt kiireellä tähän vaiheeseen ottaen huomioon että hallituspuolueidenkin edustajat tuntuvat olevan kovin erimielisiä

kun hallitusohjelmassa harmaan talouden torjunta on niin keskeisessä asemassa niin miksi uudet avaukset ja panostukset harmaan talouden torjuntaan puuttuvat niin tästä keltaisesta kirjasta kuin myös rakennepakettiohjelmasta

neuvostoliiton perustuslaissakin oli aikoinaan kohta jonka mukaan oli mahdollista yksittäisen neuvostotasavallan erota sosialististen neuvostotasavaltojen liitosta

yhtä lailla sellainen marssijärjestys olisi oikea että jos näistä kehysasioista keskustellaan niin keskustellaan siinä parlamentaarisessa työryhmässä

se onkin sitten hyvä asia koska perheet itse ovat näissä kysymyksissä parhaita asiantuntijoita

mutta näiden ylistyssanojen jälkeen tuntuu oikeastaan hämmästyttävältä miten huonosti paikoin osuustoiminnallisuus tunnetaan

me kannatamme moniarvoisuutta erilaisia vaihtoehtoja

ei voi olla oikea tie että kun jokin asia on hallitusohjelmaan kirjattu se sitten runnotaan väkisin sisällöstä piittaamatta

miten käy meidän todellisessa tilanteessa jos ensimmäisessä pykälässä perustuslaissa on eu jäsenyys kirjattu

mutta kysyn

mistä kunnille tulee rahaa investoida uusiin päiväkoteihin ja palkata uutta väkeä

ei ole hyvä jos tänne jää moninaisia valuvikoja joita sitten joudutaan paikkaamaan koska kuitenkin kysymyksessä on äärimmäisen tärkeä asia varhaiskasvatus